siirrymme puhujalistaan

nyt hallitus näyttää sitoutuneen saksan perässä siihen että euro on pidettävä joka ainoan maan on oltava jatkossakin eurossa ja että suuria pankkeja ei saa päästää nurin niin kuin viimeinenkin deklaraatio tämän hyvin selvästi sanoo

pitäisikö tässä jonkunlaista tasausta olla maan sisällä

me hallituksena olemme ottaneet tämän totuutena ja etsineet sellaisen ratkaisun jolla päästään käytännössä siihen mitä hallitus politiikkariihessään tavoitteli alun perin jopa kenties toivottavasti vähän pitemmällekin

kantaverkkoyhtiön toimintaanhan itse asiassa liittyy tasaus koska se on hoidettu tavalla jossa me kaikki maksamme ja vastaamme sen kustannuksista tietyllä tavalla tasavertaisesti

edellä sanottiin että tämä ei niin kuin innosta investoijia tulemaan suomeen ja investoimaan uusiutuviin energialähteisiin

arvoisa puhemies

vielä minäkin palaan siihen huoleen mikä täällä tämän päivän aikaan on moneen kertaan sanottu

luin viikonvaihteessa kansainvälisiä lehtiä ja monet arvostetut tiedemiehet ja poliitikot nyt jo arvioivat että muutamien vuosien päästä ei ole enää euroalue niistä maista koostuva tai euroalue ei ole sitä mitä se tällä hetkellä on

toiseksi ne mahdollisuudet joilla voidaan vauhdittaa kasvua joihinka tarvitaan lisää voimavaroja tai joihin tarvitaan verokannusteita nämä kannusteet nämä lisävoimavarat pitää ottaa käyttöön

jos nämä alijäämämaat kuten espanja ja italia ja eräät muutkin näistä kriisimaista ennen kaikkea nämä kaksi maata pystyvät kääntämään talouden kurssin ihan toisenlaiseksi tämä voi onnistua mutta merkkejä siitä että näin kävisi ei ainakaan vielä ole

mutta silloin kun on lähiverkoista elikkä varsinaisista siirtoverkoista kysymys tässä uhkaa käydä niin kuin täällä esimerkiksi edustaja autto ja monet muut ovat ihan oikein edustaja lohi ja monet muutkin keskustelua käyneet

se iso juttu suomen kannalta suomen metsien ja bioraaka aineen kannalta on se minkälainen kestävyyskriteeri lopulta näille meidän raaka aineille metsälle ja peltobiolle määritellään silloin kun niitä käytetään nimenomaan sähkön ja lämmöntuotannossa ja biokaasun raaka aineina

tässä mennään nyt vielä askel pitempään jopa nämä virastot yhdistämällä mutta niillä tavallaan reunaehdoilla mitkä erityisesti liittyvät kuluttaja asiamiehen asemaan minä uskon että tämä kuitenkin toimii

se on jo merkinnyt ja merkitsee sitä että suomen vastuut lisääntyvät valtavasti ja meidän riskimme kasvavat kaiken aikaa valtavasti

pyydän tässä vaiheessa ilmoittaa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan pyynnöstä että ulkoasiainvaliokunta kokoontuu tämän istunnon päätyttyä välittömästi

asia

ne rahat eivät tule ne toimet joilla tämä kaikki tehdään tietystikään tuolta taivaasta vaan keskustalla ei siitä mitä tarpeettomimmasta kulutuksesta keskusta lähtee siitä että tarpeettominta kulutusta pitää verottaa nimenomaan silloin kun se pääpainoisesti perustuu tuontikulutukseen

suomen hallitus siis arvoisa puhemies viimeisenä kommenttina ilman todellista analyyttista erittelyä siitä mikä on tilanne kreikassa ottaa tavallaan myöskin suomalaisten veronmaksajien huomaan forever ikuisiksi ajoiksi kreikan selviytymisen

pitäisikö silloin kun näihin verkkoihin alkaa liittyä kohtuuttoman suuria kustannuksia ottaa vähän se sama periaate kuin vaikka rautateitten rakentamiseksi

miten tämä niitä vähentää koska eihän tämä vero koske uusia investointeja ollenkaan ei sentinkään vertaa

ei eläkeläisiltä kysytty saako pienituloisimmilta eläkeläisiltä ottaa miljoonia pois ei lapsiperheiltä kysytty ei työttömiltä kysytty ei kuntien sosiaalipalveluitten tarvitsijoilta kysytty

päinvastoin uutiset sekä espanjasta että italiasta kertovat että monet niistä kriteereistä joilla näiden maiden taloutta mitataan ovat kertomassa tulevaksi ajaksi paljon pahempaa kehityskuvaa kuin mitä ennusteltiin aikaisemmin

valiokunta on lähtenyt yksimielisesti siitä että se puoltaa tämän hallituksen esityksen hyväksymistä näillä tavallaan reunapohdinnoilla mitkä tähän liittyvät

jos rautatie rakennetaan vaikkapa lappiin jonnekin ja silloin kun siinä ei ole kysymys mistään malmintuotannosta kyllä me vähän niin kuin yhteisin kustannuksin sitten vastaamme myös koko siitä hommasta myöskin siitä raiteesta sivuraiteesta joka vähän pitemmälle pistää sitten sen alueen sisällä

nyt näitä uudistushankkeita on meneillään sekä tuolla komissiossa että vähän täällä suomen ympäristöministeriössäkin

tämä koskee niitä vanhoja investointeja jotka ne vanhat investoijat ovat tehneet niihin ydinvoima ja eräissä tapauksissa vesivoimainvestointeihin ei lainkaan uusia investointeja jos uusi investoija tänne tulee

hyvää kesää kaikille

arvoisa puhemies

kysynkin hallitukselta onko se valmis euron pelastamiseen siten että niille jotka kerta kaikkiaan eivät kykene elämään euron pelisääntöjen mukaan näytetään ovea ja imfn kautta hoidetaan ne uuteen alkuun ja se ydin luja ydin eurosta mikä jäljelle jää jossa toivon mukaan suomi on löytää tätä kautta edellytykset säilyä ja olla rakentamassa eurooppalaista hyvinvointia ja myöskin onko hallitus valmis siihen että ne pankit jotka tässä menossa menevät nurin saavat mennä nurin elleivät näiden pankkien kotimaat ole valmiita tulemaan pelastamaan näitä pankkeja

elleivät maat pysty muutoin omaehtoisiin julkisen talouden tervehdyttämistoimenpiteisiin niin siinähän käy niin että me ekpn kautta kaiken aikaa tulisimme rahoittamaan näiden maiden syömävelkaa ja mitä enemmän näin tapahtuisi sitä syvemmälle tämä ekpn menettely pohjimmiltaan ja pitkän päälle koko euroalueen ajaisi

siitä syystä me esitämme yleisen arvonlisäverotuksen verokannan korottamista

samaan aikaan esitämme sitten näitten alempien entisellään pitämistä tai niin kuin jo äsken kuultiin ja vielä aikaisemmin on kuultu ruuan arvonlisäveron tuntuvaa alentamista

ja tässä kyllä mielestäni joudutaan korostan siinä tilanteessa kun ne siirtokustannukset uhkaavat nousta kohtuuttoman suuriksi pohtimaan sitä pitäisikö tuon kantaverkkoyhtiöön liittyvän tasauksen lisäksi jonkun muun tasauksen varsinaisissa siirtoverkoissa olla sinne sisäänrakennettu toimiva tasausjärjestelmä

jos arvoisa puhemies edustajan pitäisi voida tehdä analyysi tästä paikasta siitä mikä on velallisen tilanne niin siihen meille nyt kerta kaikkiaan ei missään näissä keskustelun vaiheissa ole järjestynyt minkäänlaista tilaisuutta

minä en kannata kaikin osin tätä ja tulen kohta kertomaan miltä osin en kannata

mutta siitä tarpeettomimmasta kulutuksesta voidaan leikata käyttää se niiksi voimavaroiksi joita nyt tarvitaan uuden kasvua ruokkivan talouspolitiikan viritykseksi

arvoisat edustajat myönnän vielä tässä debatin osassa puheenvuorot edustajille kantola ja modig ja mikäli edustaja immonen haluaa keskustelun avaajana vielä vastauspuheenvuoron niin myönnän sen myöskin hänelle

nyt täytyy vain toivoa että ei käy niin kuin vähän tässä pahanilmanlintuna kuvasin mutta suuri pelko on että niin saattaa käydä

kannatan edustaja lehtomäen täällä tekemää esitystä

niin ikään me esitämme niitten ansiottomien arvonnousujen leikkaamista jotka tällä hetkellä kulkevat muutamien energiayhtiöitten kassaan näiden windfall voittojen ansiosta näihin veroa niin kuin hallituskin ohjelmassaan on esittänyt mutta niitä toimia esityksiä se ei kuitenkaan tänne ole tuonut ja niin ikään eräitten porsaanreikien tukkimista joilla suuret kansainväliset yhtiöt siirtävät meillä tehtävän tuotannon verotuksen jossakin muualla suoritettavaksi

asia

arvoisa puhemies

eli nämä ekpn viimeiset ratkaisut merkitsevät ei ongelman ilman muuta pois päiväjärjestyksestä siirtymistä ja siirtämistä vaan sen maton alle laittamista

niin kuin entisistä urheilijoista tässä tapauksessa voi myös ministereistä sanoa että ovat kyllä parhaansa yrittäneet mutta katsotaan nyt mihinkä se sitten riittää eikä ihan joka suhteessa riitä kaikkeen siihen mitä toivetta olisi

minä tiedän että monet taatusti vastustavat koska tämä on nollasummapeliä joidenkin täytyisi maksaa sitten se kustannus mutta mielestäni tämä huoli mikä on tullut monessa puheenvuorossa esille kannattaa kyllä varmaan tuossa valiokuntakäsittelyssä selvittää

onni on se että suomella on euroopan komission siinä bodyssa joka näitä valmistelutöitä tekee erittäin hyvä kunnioitettu ja ansioitunut tiedemies kai sipilä vttltä ja hänellä on siellä tärkeä rooli

kiinnitän huomiota siihen että

arvoisa puhemies

pari asiaa tässä nyt niistä

aika ennakkoluulottomasti pääpiirteissään mielestäni ihan hyvää esitystä nyt sitten kyllä kannattaa tulla tarkkaan ja perusteellisesti käsittelemään mutta aika hurja homma aika lyhyelle ajalle on meillä edessä

lähinnä näillä toimin kerätään ne rahat mitkä keskusta nyt sen kasvun vauhdittamiseksi mitä tässä esittelen kohta vielä vähän tarkemmin ja niitten verokannustimien jotka nekin tähtäävät kasvuun rahoittamiseksi tässä kaiken kaikkinensa esittää

tämän kerran nyt sen teen

mikä hallitus on pystynyt tämänsuuntaiseen valtavaan kehitysaskeleeseen

sipilän tapaisten sanansaattajien osaajien käyttö on erittäin tärkeää siinä valvontatyössä mitä suomen pitää tässä asiassa nyt tehdä

arvoisa puhemies

innovaatiorahoitus

pulliaisen kanssa

no se on rahoitusta sellaiseen toimintaan yrityksissä ja yritysten yhteistyökumppaneille että ne toimet johtavat elinkeinoelämän tuottavuuden parantamiseen joka on taas elinehto sille että me suomessa menestymme

arvoisa puhemies

jos ihmiskunnassa niitä ylipäänsä jossakin kaivetaan jos meillä on paremmat mahdollisuudet kuin muualla ja me pystymme luonnon talouden kannalta kestävämmällä tavalla tekemään sen kaiken kuin mikään muu maa maailmassa niin siitä vaan minun mielestäni

mitä tulee muutoin siihen mitä tämän hallituksen aikana on tapahtunut uusiutuvan energian käytön osalta niin kyllä täytyy sanoa että on se surkea juttu että jyväskylässä kuopiossa oulussa pietarsaaressa ja vähän muuallakin aletaan käyttää kivihiiltä

ministeri häkämies koskaan ennen suomen viime vuosikymmenten historiassa kun ovat pahat ajat koittaneet ei ole menetelty niin että on valtavasti leikattu tätä suomen menestyksen ydinrahaa vaan sitä on yleensä lisätty

tuuli on se pääasia mitä kautta sitä sähköä otetaan

tämän biokaasun rooli ei tule sähköntuotannon kannalta olemaan merkittävä mutta sen ympäristöfunktion näkökulman kannalta sillä on suuri merkitys